se on valtava kilpailukyvyn menetys meidän tärkeimmälle kilpailijalle ruotsille että näin on käynyt ja nyt pitää vain ottaa tässä lusikka kauniiseen käteen ja painaa nuo kustannukset kilpailukykyiselle tasolle ja samaan aikaan lisätä työpanosta

ensimmäinen liittyy sen seikan pohdiskeluun esimerkiksi onko paikallaan ja perusteltua nykyisten ympäristökeskusten tehtäviä jakaa niin kuin ne tässä esityksessä nyt jakaantuvat

linja siinä miten suomi nyt suhtautuu erilaisiin vaihtoehtoisiin velkakriisin ratkaisemisen linjauksiin jäi kyllä epäselväksi

täällä nousi esille kysymys onko tulevaisuudessa liian kallista suomeen perustaa kaivosta tai onko liian kallista etsiä malmeja ja mineraaleja

tässä haluttiin varmistaa että päästäisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja sen takia tämä kolmen ensimmäisen vuoden bonus tähän otettiin

ei luoton myöntäjällä ole mitään edellytyksiä tosiasiassa saada selville sitä mikä on todellinen tilanne tämän luotonhakijan tulojen osalta

pohjalla minä tunnistan tällä hetkellä olevan sen viestin minkä esimerkiksi hallituspuolueiden edustajat antoivat silloin kun pääministeri katainen palasi kotiin lokakuun huippukokouksesta

arvoisa puhemies

oli tarkoitus että minä kuuntelen kaikki edustajien puheenvuorot ensin ja sanon muutaman kommentin sen jälkeen mutta kun joudun lähtemään lentokoneelle niin valitan myöhemmin täällä puheenvuoroa käyttäville että minulla ei ole tilaisuutta kuunnella kaikkien teidän kommenttejanne

nyt aikanaan kun kaivoslaki on ensin valiokunnassa ja sitten sieltä tulee tänne täysistuntosaliin meillä on siitä asiasta ehkä tilaisuus vähän syvällisemmin keskustella mutta sanon nyt jo tässä vaiheessa että silloin kun malmien etsintä tapahtuu ja lupa on sanotaan neljäksi viideksi vuodeksi uuden lain mukaan niin itse asiassa etsintäkustannukset eivät ole kalliimmat kuin voimassa olevan lain reaalinen hinta mitä se käytännössä on

minä puolustan tätä tapaa

kumpula natri minä sympatiseeraan sitä ajatusta minkä te kerroitte että sitäkin voitaisiin vielä vähän jatkaa vuodella jnp

tässähän käy nyt niin että ne varsinaiset kehittämistehtävät rakentamistehtävät ne jotka ovat sen alueen kaikkinaisen kehittämisen kannalta tärkeitä toimeenpanotehtävät siirtyvät sille virastolle jolla ylipäänsä valtion viranomaisena tuolla alueella on toimeenpanovalta

arvoisa puhemies

kun pankissa menet hakemaan lainaa sinä joudut jonkun todistuksen siitä antamaan tai luottokannastasi ja entisistä veloista mutta käytännössä tämän kaiken kontrolloiminen jää kyllä enemmän tai vähemmän kuolleeksi kirjaimeksi

en oikein ymmärtänyt hänen puheenvuoroaan mitä hän tarkoitti

kyllä olen havainnut julkisuudessa erittäin rajua kritiikkiä tätäkin kohtaan ja te esitätte että vuodella jatkettaisiin sitä vielä

minä ainakin koko tämän asian käsittelyn ajan yritin ja eri kohdilta yritettiin löytää tapaa ja keinoja millä tätä parantaa niin että kuitenkaan se pikalainan idea ei kokonaan muuttuisi tiskilainaksi koska käytännössä sitten jos mennään aukottomaan järjestelmään äsken sanotuissa asioissa niin se käytännössä menee ja vie melkein tällaiseen niin sanottuun tiskilainaan ja tiskilainalla minä tarkoitan myöskin näillä sähköisillä vempaimilla myönnettäviä lainoja joihin kuitenkin tarvitaan dokumenteiksi sitten ne asiat mitä tässä edellytetään ja ne eivät sitten enää täytä välttämättä pikalainan edellytyksiä

nyt me kuitenkin tiedämme että kerta kaikkiaan siltä pohjalta asiat eivät ole voineet edetä eivätkä etene vaan tarvitaan muita ratkaisuja tueksi tai erillisiä muita ratkaisuja jnp

siirrymme listaan

niin kuin sanottu se kuulostaa sympaattiselta mutta nyt täytyy tunnustaa ja sanoa se avoimesti että kun tämä asia on parhaillaan eussa notifikaation piirissä ja kun juuri tällä hetkellä eun komissiossa on minun valtiosihteerini riina nevamäki hän lähetti minulle tänään tekstiviestin brysselistä jossa hän kertoi sen minkä tiesin aikaisemmin niin siinä notifikaatiossa ehkä tiukimman tarkastelun kohteena on nyt tämä tuulivoiman syöttötariffi ja nimenomaan se osa siinä joka on tätä ekstraa joka menee näinkin korkealle kuin se tässä menee

minä uskon että tämä esitys kyllä ihan oikeasti parantaa näiden tavarantoimittajien olivat ne alkutuottajia suoraan tai sitten vähän pienempääkin teollisuutta asemaa

tätä toimeenpanovaltaa käyttäessään ne ovat yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa jotka pyrkivät jäsentämään kokoamaan ja jäsentämään sen alueen tahdon maakuntien liittojen tahtona

monella tavalla tai monesta eri näkökulmasta löydetään sellaisia ilmiöitä jotka ovat ilmiselviä haittoja suoranaisia ongelmia ja aika merkittäviä vahinkojakin tapahtuu ilotulitteitten väärinkäytöstä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

päivänä kesäkuuta pidetyssä kokouksessa löytynyt tarkoitukseni on viedä tätä eteenpäin erillisenä kansallisena ratkaisuna eteenpäin nostaa ylin vastuu teillä jossa luvanhaltijoitten vastuut nousevat sille tasolle mihinkä tässä kansainvälisessä laissa alun perin tähdättiin

tuli tämmöinen markkinapuute ja sitä markkinapuutetta lähti edellinen hallitus jo paikkaamaan nyt pieneltä osalta niin kuin oikeansuuntaisesti tämä hallitus paikkaa mutta riittävästi vieläkään se ei näillä eväillä tule paikatuksi

minä vain ajattelin tässä myös sen todeta että toinen asia mistä me emme ole nyt saaneet selkoa on se että kehysriihessähän pitäisi täällä monin perusteluin ilmituodusti tehdä ihan oikeasti suunnanmuutos tähän talous ja työllisyyspolitiikkaan

jos taas se joka saa uuden lain mukaan sen etsintäluvan aikoo pitää vuosia ja vuosia kenties kymmenen vuotta kenties enemmänkin sitä valtausta lainausmerkeissä omissa käsissään on mielestäni ihan oikein että silloin ne kustannukset asteittain nousevat ettei se etsijä panttaa tavallaan niitä luonnonvaroja itselleen ja tavallaan idea tässä on se että nämä kustannukset nousevat sen mukaan mitä pitempään itselläsi sitä mahdollista esiintymää panttaat

onko niin että tämäntyyppisten järjestelyjen tiellä olemassa olevan ervvn valtuuden pohjalta ja riskejä lisäten minkä vivutus käytännössä aiheuttaa

se parantaminen tapahtuu lähinnä sen ansiosta että nämä jakelutiet joita nämä suuret keskusliikkeet ovat pitäneet omassa hanskassaan ja joilla ne ovat toimineet haluamallaan tavalla nyt kyllä tässä vähän avautuvat tai jos nämä toimijat yrittävät toimia tavalla jolla ilmiselvästi syrjitään perusteettomasti tämmöistä pienempää tavarantoimittajaa niin nyt kun ne ovat määräävän markkina aseman luupin alla niin kyllä kilpailuviranomainen voi nyt puuttua tällaisiin menettelyihin vähän tehokkaammin kuin tähän asti on asianlaita ollut

ministeri lateli pitkän joukon perusteita joilla hänen mielestään pitäisi näitä yhdistää vaikka itse tuli siihen lopputulokseen sitten kun hän aikansa puhui että tämä sinänsä ei vielä merkitse mitään lopullisia päätöksiä

jos niitä nyt yrittää niin kuin tunnistaa niin täällä keskustelussa on jo tullut monia sellaisia ilmiöitä joihin itse asiassa nykyinen lakikaan ei anna oikeutusta mutta kun ei aina lain käytännön noudattamisen riittävän tehokkaaseen valvomiseen ole kerta kaikkiaan kunnollisia edellytyksiä ei missään oloissa voi olla aina kaiken kattavia edellytyksiä niin käy niin kuin nytkin on käynyt

arvoisa puhemies

vieläkään en ole sitä mieltä että kirjasto liikunta ja vastaavat asiat pitäisi siirtää pois maakunnista jotka ovat siellä lähellä ihmisiä viiteen aluehallintovirastoon

hyvään hallintoon mielestäni kuuluu se että varsinaiset lupa ja valvontatehtävät ovat erillään ja varsinainen operatiivinen tekeminen on toisaalla eli operatiivinen tekeminen on toisaalla ja sitä operatiivista tekemistä valvova kontrolloiva ja myöskin lupaviranomaistehtäviä hoitava viranomainen on toisaalla

se lisää meidän takausvastuumme realisoitumisen todennäköisyyttä kuljetaan niin pitkälle kuin sillä on kuljettavissa vai miten suhtaudutaan euroopan keskuspankkijärjestelyyn

arvoisa puhemies

tämä hallituksen tai nämä näitähän on kolme periaatepäätöstä hallituksen periaatepäätöksethän ovat osa hallituksen todella suuresta historiallisen suuresta energiapoliittisesta linjauksesta

nyt tarvittaisiin vielä enemmän julkisen vallan mukaan tulemista ja osallistumista sellaisiin yhteisiin rahastoihin joihinka houkutellaan tarvittaessa epäsymmetrisin järjestelyin niin kuin tässä tekes mallissakin muuten on sisällä mahdollisuus epäsymmetriaan yksityistä pääomaa

ja toinen asia mistä me sosialidemokraatit olemme sanoneet että emme lopeta keskustelua ennen kuin hallitus korjaa tämän vääryyden on tämä eläkkeensaajien verotus

edelleen olen sillä vanhalla kannalla mikä oli tämä alkuperäinen esitys

varsinainen sanomani liittyy kuitenkin siihen miten alun perin tämä uudistus oli rakennettu

tässä vähän tuli niin kuin sellainen tunne että koulussa on erinomaisen hyvä opettaja joka on niin kuin analysoinut nyt oppilaiden vastaukset ja nämä osaamattomat oppilaat opettaja laittaa nyt vähän niin kuin kuntoon ja järjestykseen

ajatushan oli että maakuntien puhevaltaa suhteessa oman asiansa maakunnan asian hoitoon vahvistetaan yhteistyössä ely keskusten kanssa

tuon kokonaisuuden suurin osa senkin haluan tässä vielä alleviivaten sanoa on sittenkin se uusiutuvan energian edistämisen kokonaisuus

lähden liikkeelle siitä että meillä suomessa oli pitkään sellainen pyrkimys että me rakentaisimme alueellisen hallinnon eri toimintojen maakuntalähtöisten toimintojen ja erilaisten valtion viranomaistehtäviä hoitavien viranomaisten aluejaotukset niin että ne mahdollisimman hyvin vastaisivat myös vaalipiirien rajoja ja vice versa myös toisinpäin

kyllä yksi suurista demokratiavajeen synnyttävistä asioista on euroopan unionin päätöksenteko ja sen kytkeytyminen kansalliseen päätöksentekoon ja päinvastoin

hallituksen viesti on tullut eri tilanteissa kuitenkin tavalla jonka mieluusti kuittaan niin että siihen vaihtoehtoon suhtaudutaan hyvin kielteisesti

niin kauan kuin minä olen näitten vuosikymmenten aikaan näissä tehtävissä ollut tavallaan tämä ristiriita on vaivannut kaiken aikaa tätä hallintoa ja tässä mielestäni tulee nyt selvä muutos ja merkittäväkin muutos

tästä syystäkään en haluaisi lähteä vaarantamaan sitä etteikö tämä oli isää tämmöisillä lisätuilla sitä että me nyt sen saisimme sitten läpi

tällä tavalla saataisiin suomeen sitä kärsivällistä sijoituspääomaa jolla saadaan se puuttuva rahoitus niille yrityksille jotka voisivat tehdä todeksi niitten innovaatioitten kaupallistumisen ja työllistämisen täällä suomessa

minä olen valiokunnassa sanonut että kaikki ne toimet joilla voidaan byrokratiaa keventää menettämättä sitä ympäristöhyvää mitä lailla haetaan on ihan hyvä juttu

esimerkiksi näillä totsuilla maakuntien liittojen niillä asiakirjoilla millä ne vuosittain käyvät hallituksen kanssa neuvotteluja ja ely keskusten vastaavilla asiakirjoilla eli strategisilla tulossopimuksilla aiemmin maakunnista maakuntien väki tuli ja neuvotteli hallitusherrojen kanssa

en tiedä kuinka moni edustaja tietää että ensi viikolla tässä salissa käsitellään eurooppalaisen kriisinhallintajärjestelmän lakipaketti

tämän ongelman kanssa miten valvoa kellä vastuu ollaan tekemisissä niin kauan kuin ilotulitteita ylipäänsä voidaan myydä ja niillä kauppaa käydään

asia

älkää viitsikö lyhyesti sanottuna

rajamäen vai ed

se että vasemmistoliiton esityksessä täällä sanotaan että sen päälle voitaisiin kymmenessä vuodessa vielä tuottaa kahden ydinvoimalaitoksen verran uusiutuvaa ei kerta kaikkiaan ole mitenkään mahdollista

mutta sen ympäristö hyvän ja vallan menettäminen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja viitanen jos me lähdemme nyt katsomaan takaisinpäin tätä asiaa niin eikö nyt olisi kuitenkin aika rehtiä sanoa että okei tämähän on ollut jo vuosien ajan

tähän tarvitaan tällaista kasvurahastoa jonka käytännön toteuttaminen voisi ihan hyvin tapahtua suomen teollisuussijoituksen yhteydessä ja osin silloin kun puhutaan seed vaiheesta voisi tapahtua täällä sitten nyt perustettavan yhtiön tekesin kylkeen perustettavan yhtiön yhteydessä

vaikkapa nämä kauppapaikkakysymykset kaavoitus niiden seikkojen takana on todella suuri merkitykseltään väittäisin että monta kertaa monessa alueellisessa tilanteessa jopa suurempi kuin konsanaan tämän lakiuudistuksen vaikutus

tämän jälkeen muutama pohdiskelun sana vielä siitä mikä on tämä maakuntien liittojen ja näitten elyjen suhde nyt sitten oikein mitä siinä muuttuu ja mitä siinä säilyy entisellään

ympäristöhyvän menettämiseen ei kaivostoiminnan ja yleisen hyväksyttävyyden ja yleisen vastuumme luonnosta nimissä pidä mielestäni lain loppuhionnassa lähteä

kyllä mielestäni ennen kaikkea niillä vanhemmilla tai muilla täysi ikäisillä jotka sallivat näitten ilotulitteitten kulkeutumisen alaikäisten käsiin on tietysti suuri vastuu ja se vastuu pitäisi kyetä ryhdikkäästi kantamaan

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaaan v painiketta

viestihän oli että suomen ja saksan näitten pohjoisen jättiläisten sananvaltaa pitää nyt lisätä ja luusereitten pitää vähän menettää puhevaltaansa

nyt tämä hallitus on pannut tämän poikki ja hallitus käy keskustelun maakuntakeskuksen kanssa näistä kasvusopimuksista ja maakuntien liittojen tahtotilan muodostaminen on pantu poikki

kyllä jonkun verran hidastavat siinä ed

mitä tulee yksityiseen kulutukseen minä olen ainakin valmis siihen että arvonlisäveroa nostetaan sen vähemmän tärkeän kulutuksen osalta vielä nykyisestäänkin ja sitä kautta vähennetään sitä tarpeettominta yksityistä kulutusta kunhan pidetään huolta siitä että ruoka lääkkeet majoitus liikenne jotka ovat alemman arvonlisäveron kulutusveroja joita te nostatte että niitä ei nosteta

nytkin monet jopa metsäasiantuntijat epäilevät saadaanko energiapuuta metsästä tätä määrääkään mitä on ajateltu tässä käyttöön otettavaksi

tämä ilmiö oli totta jo silloinkin kun teidän hyvin korkeasti kunnioitettavat valtiovarainministerinne nimeltä nyt heitä mainitsematta olivat vastaamassa näistä asioista

onko niin että suomi asettautuu stubbin tavoin erittäin tiukasti ikään kuin saksan povitaskuun

mitä sitten tulee vielä tähän tuottaa jälleen näet tää

mitä tulee nyt sitten siihen voiko tämä kyseinen liike tai kauppaketju hankkia tavaroita nyt sitten paikallisesti tai alueellisesti vielä kertaalleen

mutta sen ohessa että tämä alaikäisille valuminen on tällä hetkellä ongelma niin kieltämättä olen sitä mieltä että kyllä nykyinen laki sallii tuolta kaupan hyllyltä myydä ehkä vähän turhan järeät ilotulitteet ihan täysi ikäisille kansalaisille

siihen täytyy sanoa että kyllä se vähän yllättävää oli että erilaisissa valmisteluvaiheissa kun nämäkin olivat mukana he eivät tuoneet näitä seikkoja esille ne jotka ovat alan ammattilaisia

kaiken lisäksi maakunnan kehittämisraha on kutakuinkin lopetettu sen vapaa osa kutakuinkin lopetettu ja kun lisäksi tämän aluepolitiikkauudistuksen seurauksena rahat vähenevät tuolla niin tosiasiassa tämän hallituksen toimin maakuntien puhevalta on jo vähentynyt ja vähenee kaiken aikaa

kankaanniemi osoittivat suurta myötätuntoa sille että maakuntien liittojen asemaa tulevaisuudessa joskus vahvistettaisiin jompikumpi teistä taisi olla sitä mieltä että jo nyt olisi pitänyt se tehdä

kannattaa muistaa jos näin tämän linjauksen tekee mitä saksa tällä hetkellä tekee

eu uraaniin ja uraanin louhintaan ja sitten vielä näihin kannusteisiin siitä ihan lyhyesti

minä en kannata sellaisia vaan minä kannatan sellaista kasvun rahoitusjärjestelyä jolla olemassa olevien instituutioiden pääomasijoitusinstituutioiden julkisten pääomasijoitusinstituutioiden kautta toimitaan ja niiden kautta hankitaan tätä yksityistä rahoitusta myöskin tämän julkisen rahoituksen pariteetiksi

tämä on minun oma käsitykseni ja minä äsken kerroin millä ehdoilla nimenomaan investointikysyntää siis jotka valtaosaltaan ovat finanssisijoituksia eivätkä kulutussijoituksia pitää minun mielestäni saada liikkeelle

sitten kun he toivat sitten kyllä käynnistettiin nopeasti selvitykset ja ne nyt yritetään käydä mahdollisimman nopeasti läpi että saadaan tuulivoima liikkeelle

yritys voi sen tavaravalikoiman hankkia sellaiseksi kuin se haluaa eikä sitä paikallista tuotetta tai teollista valmistajaa voi tämän lain voimaan tullen tähän lakiin nojaten syrjiä

suorilla vaaleilla johtaja euroopalle niin kuin amerikassa kaksikamarinen kansanedustuslaitos niin kuin amerikassa eli parlamentti ja sitten senaatin tapainen elin johonka eri jäsenmaiden edustajat kootaan

on ilman muuta selvää kun talvivaara tuli tässä esille että jos sitten aletaan sitä uraania hyödyntää niin ilman muuta tarvitaan siihen lupa ja se lupaprosessi on tällä hetkellä meneillään ja se käsitellään ihan nykyisen lain mukaisessa järjestyksessä sekä kaivoslain mutta myös ydinenergialain

nykymenettelyt ne säädökset joiden mukaan me täällä toimimme eivät edellytä että tällaista asiaa täällä käsiteltäisiin koko eduskunnassa

kyllä hallituksen pitäisi tällaisissa asioissa tuoda

maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat ne asiakirjat joilla katsotaan pitkästi tulevaisuuteen tai sitten aina valtion kyseisen tai edessä olevan vuoden budjetin talousarvion esityksiin

päinvastoin valiokunta mietinnössään nimenomaan toteaa että tämän lain mitenkään estämättä esimerkiksi paikallisten tuotteitten markkinavalikoimaan ottaminen on täysin mahdollista ja toivottavaakin

tämäntapainen järjestely kyllä vie ehdottomasti liittovaltiokehityksen tielle ja oikeastaan näiltäkin osin ja tästäkin syystä kun hallituksen piiristä esitetään tämäntapaisia ajatuksia olisi hyvä että hallitus jossain lähitulevaisuudessa linjaisi selkeyttäisi myös tuota isoa kysymystä

kaiketi ei nyt ihan sellaiseen voida mennä vaan pitää löytää joku järjellinen tapa jolla sellaisten tulitteiden myyntiin ja käyttöön jotka tosiasiassa kenen tahansa käytössä myös aikuisten ihmisten käytössä saattavat aiheuttaa todellista ongelmaa niin kyllä näihin pitää saada niitä halli

edelleenkin maakuntien liittojen keskeiset elimet valitaan kuntavaalien kautta kuntapäättäjistä kootaan maakunnan alueella syntyvän poliittisen tahdon mukaan se maakuntien valtuusto ja sen mukaan myöskin tuon poliittisen tahdon mukaan jäsentyvät sitten maakuntien hallitusten poliittiset voimat

tässä ei kaivoslaki riitä vaan ydinenergialaki määrittelee sen prosessin miten menetellään silloin jos talvivaarasta tai mistä tahansa muualta aiotaan kaivaa uraania

se on asteittain tullut esille ja minä otan kyllä ihan piikkiini ja piikkiimme sen että me viime vaalikaudella sentään nostimme tämän asian esille toisin kuin esimerkiksi sosialidemokraatit silloin kun heillä oli ministeri